ministeri risikko minä vahvasti uskon kun teidät oikein hyvin tunnen että te ette halua heikentää vanhusten hyvää hoitoa suomessa

peltonen te kuvailitte ansiokkaasti nyt käytännössä olevan vaalijärjestelmän heikkouksia ja sitten te ilmoitatte kannattavanne kuitenkin sitä

ilmoitatte vastustavanne järjestelmää joka sisältää tiettyjä epäkohtiakin mutta se on kuitenkin parempi kuin tämä järjestelmä jota te ankarasti moititte

mutta absoluuttisestihan tilanne ei ole näin ja tarkoitan sillä absolutismilla nyt sitä että tässä salissa viime vaalikauden lopulla hyväksyttiin perustuslain muutos jolla hyväksyttiin uusi vaalilaki joka olisi turvannut koko maassa suhteellisuuden niin kuin se pitää turvata

mutta mitä siinä tapahtuu

sillä tavalla pienennettäisiin vaihtuvuutta aravavuokra asunnoissa joka nyt ei sinänsä välttämättä helsingissä ehkä ole toivottavaa mutta useimmiten se kuitenkin aravavuokra asunnoissa on ettei synny sellaista kuvaa että ne ovat vain todellakin väliaikaisasuinpaikkoja ei koteja

he eivät tarvitse enää sitä toimeentulotukea

asko seljavaara täällä puhuu niin sitten minä pyydän puheenvuoron vastatakseni hänelle kun hän arvostelee oppositiota siitä että me arvostelemme sata komiteaa

eihän se ole perusturvaa se on sosiaalihuoltoa

tässä on unohdettu se että hallitus oli aivan turhan vaatimaton todellisesta parannuksesta

perustuslain mukaan valtiovalta kuuluu suomen kansalle jota edustaa tänne valtiopäiville kokoontunut eduskunta

hyvä asuminen vuokra asunnoissa edellyttää sitä että ihmiset voivat tuntea ne omiksi kodeikseen joihin heillä on samanlaiset vaikutusmahdollisuudet kuin omistusasukkaillakin

se oli erittäin hyvä esitys

minulle ei ole vieläkään selvinnyt miksi jotkut sitä niin kiivaasti vastustivat jos he vastustivat sitä jostain muusta kuin puhtaasti puoluetaktisista syistä ja sitähän perusteltiin toki eri tavoin mutta minusta ne perustelut olivat kestämättömiä

se siis kuuluu kansalle se ei kuulu keskisuomalaisille se ei kuulu savolaisille se ei kuulu joillekin yksittäisille ryhmille alueellisten etujen ajajille vaan suomen kansalle kokonaisuutena

lopuksi arvoisa puhemies

yhtenäislainojen omavastuukorkoa puolitetaan

edustajatoveri södermanille haluaisin nyt vaan todeta entisenä työnantajanakin että jos joku rikkoo minua vastaan siten että sitä käsitellään rikoslaissa niin mieluummin kutsun paikalle poliisin kuin työnantajan

siis kysymyshän on toisaalta siitä että vapaapalokuntien asema pitää turvata

silloin vaalijärjestelmän pitäisi olla sellainen että se mahdollisimman oikein kuvaa niitä erilaisia poliittisia voimasuhteita jotka suomen kansan sisällä sen keskuudessa vallitsevat

siksi joudun olemaan sitä mieltä että kyllähän tässä sen takana että nyt sitten joudumme toteuttamaan heikompaa oikeudenmukaisuutta ja heikompaa suhteellisuutta ovat kuitenkin vaalitaktiset syyt

toinen tapa olisi rakentaa uu denlainen palojensammutusjärjestelmä nimenomaan maaseudulle sinne missä tämmöisiä ammattimaisia kaupungeissa toimivia palokuntia ei ole

ylipäätäänkin pidän parempana sitä että silloin kun on kysymys rikoksesta niin asiaa tutkii poliisi eikä työnantaja

taloustieteilijä john kenneth galbraith totesi kerran että politiikassa on hetkiä jolloin on oltava oikeassa ja silti hävittävä

se rönsyilee eri suuntiin se rakentaminen

kun täällä joku kaivoi kaivurilla ojaa ja mietti mitä se työnantaja nyt oikeasti saa tehdä niin kyllä minun mielestäni työnantajan pitää pystyä järjestämään oma tietosuojansa niin että siinä samalla ei ihmisten perusoikeuksia kuitenkaan loukata

toki voin minä nyt edustaja tynkkysen iloksi uskoa että vihreät ihan oikeasti tässä oikeudenmukaisuutta demokratiaa ja kansanvaltaa puolustavat mutta kyllä nyt varmaan jonkun verran myöskin vaalien historiaa viime ajalta tuntien taisitte puolustaa jonkun verran omaakin asemaanne

arvoisa puhemies

edustaja eerola mitä perussuomalaiset ovat viimeisten kahdeksan vuoden aikana saaneet mitä konkreettista te olette saaneet työttömien hyväksi tehtyä täällä

silloin lähetekeskustelussa arvostelin voimakkaasti hallituksen esitystä totesin että se vaarantaa yliopiston autonomian ja myöskin perustuslain sitä kautta

oinosesta en ollut aivan varma löysikö hän mitään vikaa tästä nykyisestä järjestelmästä kun olen kuunnellut näitä puheita niin näyttäisi siltä että kukaan ei näitä ongelmia kiistä

edustaja soini ja kumppanit ovat äänestäneet täällä koko ajan minun tekemieni esitysten puolesta kahdeksan vuoden aikana ja me olemme olleet näistä asioista samaa mieltä

kuten tämäkin keskustelu on jo tähän mennessä osoittanut kysymys kuntien valtionosuuksista on siinä määrin merkittävä että on paras aloittaa suoraan perustuslaista etenkin kun arvostamani hallintovaliokunnan puheenjohtaja ed

en ole aivan varma mistä se johtuu tai kertoo että itselleni on vanhasen kakkoshallituksen aikana tämmöisiä hetkiä alkanut esiintyä useammankin kerran

korostan nyt kuitenkin tuota työttömien yhdistysten miljoonaa ja toisaalta sitten isompaa asiaa tätä raamisopimusta mutta sen sijaan haluan kiinnittää vakavaa huomiota siihen että kun työttömyyden kasvu on uhkaamassa ei kuulosta kovin hyvältä se että joittenkin ely keskusten työvoimahallintoa uhkaavat lomautukset kenties jopa irtisanomisetkin siksi että nämä palkkamäärärahat eivät ole riittäviä

olen joskus kuullut että erityisesti kokoomus on vaatinut että työttömiä pitäisi kannustaa etsimään työtä

silloin sekä oikealta reunalta keskeltä että tuolta ministeriaitiosta tyrmättiin yksiselitteisesti se näkemys

sille etsimiselle on esteitä ja keskeisin este on se että jos etsit työtä kuten nyt esimerkiksi tässä tapauksessa vapaapalokunnasta niin menetät työttömyysturvaasi

kun täällä puhutaan äänestysaktiivisuudesta niin en minä nyt oikein jaksa uskoa että esimerkiksi pohjois savon ja pohjois karjalan yhdistäminen nyt heikentäisi äänestysaktiivisuutta

ja kun edustaja niikko kysyi miksi me olemme mukana puolustamassa euroa niin kannattaa muistaa mitä tapahtui tässä muutama vuosi sitten kun hyvässä kunnossa olevan suomen talous romahti itse asiassa viennin ja bruttokansantuotteen osalta enemmän kuin missään muussa euroopan maassa

tennilän perusteita kyseltiin vasemmistoliitto on yksimielinen tässä asiassa ja se ei tarkoita sitä että meidän pitäisi olla yksimielisiä joittenkin muitten järjestöjen esimerkiksi sakn kanssa

kun nyt on saavutettu tällainen ratkaisu joka on selkeästi parempi kuin voimassa oleva järjestelmä niin en voi ymmärtää miksi kansanvaltaa ei edistettäisi

nyt sitten kun perustuslakivaliokunta on kahdesti joutunut pakottamaan sivistysvaliokunnan enemmistönkin uskomaan miten tämän asian pitää olla niin vielä tämänkin jälkeen halutaan lyödä päätä etelärannan välttyi röö mä ihmettelen kun voi välttää monta mäntyyn

viimeisin voitto lainausmerkeissä tai ilman saa sinettinsä nyt kun eduskunta on hyväksymässä tämän sairausvakuutuslain ja lääkelain muutoksen sisällön ja kakkoskäsittelyssä sitten koko lain

ja arvoisa puhemies koska tämä on viimeinen puheenvuoroni tässä eduskunnassa tältä paikalta haluan kiittää kaikkia kollegoita työtovereita tämän talon työntekijöitä ja myöskin puhemiehistöä hyvästä yhteistyöstä

zyskowicz te vakuuttavasti todistitte mustan valkoiseksi

ei kukaan sellaiseen kannustukseen suostu

jos me sen sijaan nostaisimme yleisesti tätä suojaosuutta niin muutkin kuin vapaapalokuntalaistyöttömät voisivat hakeutua ilman tulojen menetyksen pelkoa töihin

siinähän sanotaan että julkisen vallan on turvattava sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään jokaiselle riittävät sosiaali ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä

kun tätä keskustelua on kuunnellut niin on alkanut tuntua jotenkin siltä että ikään kuin poliittiset puolueet eivät olisikaan suomalaisen poliittisen järjestelmän ydin että ei olisi tärkeää että poliittisten puolueitten välinen suhteellisuus toteutuisi oikein

kun luette sen koko vastalauseen niin siellä on esitetty aivan riittävät perustelut tämän lain hylkäämiseksi muista syistä kuin tähän sosiaalitupoon liittyvistä syistä

arvoisa puhemies

sitten se kaikkein suurin ongelma tässä yhteydessä on tietenkin tämä vaalipiirijaon alueellinen väkivaltaisuus

me olemme puolustamassa euroa puolustaen nyt jo mukana ollen kaikkein köyhimpiä suomalaisia koska hyväkuntoinen valtiontalous on köyhän paras ystävä

julkisen vallan on myös tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu

edustaja haapanen käytti juuri äsken niin vaikuttavan puheenvuoron että ankarasti pinnistäenkään en keksi siihen mitään muuta lisättävää kuin että kannatan hänen esitystään

kun katsoo tätä teidän rikkaita parhaiten suosivaa veronkevennyselvytystänne niin minusta oikea termi on kylläkin soft porn mutta ehkä sadismi olisi lähimpänä kun puhutaan työmarkkinatuesta

kun sitä suojaosuutta ei nyt laajenneta niin ainoastaan vapaapalokuntalaiset pääsevät nyt sammuttamaan niitä tulipaloja mutta muut eivät pääse töihin

se sosiaalitupokin liittyy siihen juuri sillä tavalla että kun osana sosiaalitupoa sovittiin myöskin eläkemaksujen korottamisesta niin siinä samassa yhteydessä sen kompensaationa annettiin kelamaksujen poisto yrityksille

valiokunta on mietinnössään sanonut siitä olennaisimman siltä osin kuin siinä esiintyviin mahdollisiin ongelmiin pitää kiinnittää huomiota

se on tämän työssäoloiän jatkumisen kannalta varsin mielenkiintoinen käytäntö ja johtaa kohtuuttomuuksiin kenties tilanteisiin joissa jo eläkeiän ylittäneet työssä olevat joutuvat irtisanoutumaan

etelä savon erottaminen itä suomesta tuonne kymen vaalipiirin ja etelä karjalan yhteyteen en nyt tiedä onko täällä kukaan sillä alueella asuvista edustajista nähnyt siinä mitään järjellistä

no siellä pykälässä lukee kyllä että ulkopuolisia jäseniä pitää olla mutta ilmeisesti valiokunnan enemmistö nyt ei ole päässyt vieläkään oikein itsensä kanssa yksimielisyyteen

nyt tämä esitys tässä taloudellisessa tilanteessa tuon rahoitusmallin perusteella kun perustutkimukselle ei tule ulkopuolista rahoitusta vaarantaa nimenomaan näitten yliopistojen tilanteen eriarvoistamalla tämän rahoituksen jakautumista

nyt kuitenkin työmarkkinatuen korotus peruspäivärahan korotus on se keino jolla köyhyyttä tällä hetkellä parhaiten estetään sen lisäksi että työttömyyttä vähentämällä sitä tietenkin parhaiten estetään

minä en ole ainakaan missään yhteydessä kovin montaa eteläsavolaista pohjoiskarjalaista tai pohjoissavolaista tavannut joka olisi millään tavalla voinut sitä ymmärtää enkä ymmärrä kyllä minäkään

siltä että ikään kuin yksilöt tai alueet tulevat tärkeämmiksi kuin koko kansan oikea suhteellinen edustettavuus

kun nyt eläkemaksujen korottamisen lisäksi tuotiin ikään kuin sivusta eläkeiän korottaminen jota ei kompensoida millään tavoin niin kyllä siitä nyt aika automaattisesti seuraa että sosiaalitupolta on pudonnut jos ei juridinen niin ainakin moraalinen pohja

perusvähennykseen tehtiin korotus myöskin viime vuonna ja nekin ovat kumuloituvia eli kyllä siitä nyt tietysti vähän isompi vähennys tulee

minä toivon ja mielelläni uskonkin että tämä nyt käsittelyssä oleva lakiesitys valtionosuuksien uudistamisesta edistää kansalaisten terveyttä